eduskunta edellyttää että tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei saa sellaisenaan määritellä vammaispalveluja ja etuuksien saantia

omaishoidon tuesta tulisi mielestäni säätää myös voimakkaammin lailla koska nykyisin kun se on määrärahasidonnainen niin käytännöt vaihtelevat kunnissa hyvin paljon ja ihmisten oikeudet toteutuvat eri lailla

se on mahdollisuus yhteisöllisyyden vahvistumiselle koska eläkeläisethän auttavat hyvin paljon omaisia ja läheisiä muun muassa hoitavat lapsenlapsia ja toimivat muun muassa omaishoitajina

tuon ikääntyvän väestön suurempi palvelutarve osuu vasta aivan viimeisille elinvuosille ja senkin he ovat kyllä monin kerroin maksaneet veroina ja työtä tehden yhteiskunnalle

elinvuosien ja toimintakyvyn parantaminen avaa aivan uusia mahdollisuuksia aktiiviselle kolmannelle iälle vireälle eläkeiälle kun yhteiskunta vain sitä oikein ymmärtää tukea ja pitää yllä toimintakykyä mahdollisimman pitkään

lähinnähän vammaisryhmien huoli liittyy siihen että tätä tapaturmavakuutuslain haittaluokitusta sovelletaan ja käytetään myös muissa yhteyksissä muiden palveluiden sekä etuuksien myöntämisessä ja tältä osin heillä liittyy suuri huoli siitä että tämä haittaluokituksen heikentäminen saattaa varsinkin joissakin rajatapauksissa vaikuttaa palvelujen saantiin jatkossa

tämä haittaluokitus on asetustasoinen asia ja sen vuoksi sitä ei tietysti lailla suoraan päätetäkään mutta esitämme sen vuoksi tätä lausumaa että haluamme välttyä tällaisilta tilanteilta että väärin sovellettaisiin tätä haitta astetta ja toisaalta emme hyväksy näitä heikennyksiä

on hyvä että tässä on joitakin parannuksia mitkä myös tulevat mietinnössä esiin

asko seljavaaralle toteaisin sen että kyllä vammaisfoorumi esimerkiksi on erittäin vahvasti tuonut esille tämän huolensa ja todennut sen mikä nykytilanne tällä hetkellä on kun tätä sovelletaan muihin palveluihin

siellä oli lista niistä mihin sitä on sovellettu ja en kyllä itse ainakaan lähtisi arvostelemaan tai väittämään vammaisfoorumin viestiä vääräksi suinkaan vaan kyllä nämä viestit mitä on tullut vammaisjärjestöiltä ovat olleet ihan saman suuntaisia kaikilta vammaisjärjestöiltä

myös näkövammaisten keskusliitto on erittäin voimallisesti reagoinut tähän sokeiden haitta asteluokituk sen heikkenemiseen mihin edustaja viittasi edellä